luonnonvarojen laajamittainen hyödyntäminen on myöskin mitä parasta aluepolitiikkaa tulevaisuuden aluepolitiikkaa jolla luodaan työtä ja toimeentuloa koko maahan eri maakuntiin ja myös eri kyliin

tätä voisi sanoa moderniksi kyläpolitiikaksikin koska ne luonnonvarat sijaitsevat hyvin pitkälle syrjäisilläkin alueilla koko suomen alueella

tässä selonteossa on otettu useita linjauksia joita pitää saada tulevan hallituksen ohjelmaan jotta ne konkretisoituvat

tämä keskustelu on osoittanut hyvin selvästi että vasemmisto opposition katse ulottuu vain tuleviin eduskuntavaaleihin ja niissä menestymiseen ja kansakunnan hyvinvoinnilla ja tulevaisuudella on vähemmän painoarvoa osassa puheenvuoroista ei juuri lainkaan

meillä on monilta osin liian raskas ja pitkäkestoinen lupaprosessi ja täällä tavoitteissa sitoudutaan lyhentämään näitä lupaprosesseja

samalla aiotaan ottaa huomioon valmisteltavassa lainsäädännössä luonnonvaraselonteon tavoitteet

talouden kasvun vahvistaminen pääministeri vanhasen työtä suomessa ohjelman pohjalta työurien pidentäminen kolmikantaisen hyvän yhteistyöilmapiirin kautta valmistellun työn pohjalta julkisen sektorin tuottavuuden edelleen parantaminen ja kokonaisveroasteen määräaikainen korottaminen jossa sosiaalisella oikeudenmukaisuudella on vahva sijansa

kun tässä selonteossa asetetaan paljon toiveita ja paljon mahdollisuuksia tälle luonnonvarasektorille niin olisi välttämätöntä että ne tutkimuslaitokset jotka tekevät työtä täällä tutkimuksen osa alueella luonnonvarojen hyödyntämiseksi saisivat riittävät voimavarat

siellä olivat pienet eläkkeet kotihoidon tuki ja lapsilisät niitä kohteita joista miljarditasolla ja kuntien valtionosuuksien lisäksi leikattiin ja sama kyyti on edessä jos täällä sama kokoonpano pääsee asioihin vaikuttamaan sdpn johdolla

geologian tutkimuskeskukseen gtkhon metsäntutkimuslaitokseen metlaan ja mtthen eli maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskukseen

näillä kaikilla on oma tärkeä erityisroolinsa joka palvelee ja luo edellytyksiä myöskin elinkeinoelämän menestykselle ja kehitykselle

nyt tämä paljon puhuttu ja myös paljon parjattu valtion tuottavuusohjelma on ainakin osaltaan heikentämässä sen tiedämme täällä konkreettisesti näitten tutkimuslaitosten mahdollisuutta osallistua tähän suomalaisen hyvinvoinnin perustan rakentamiseen

pidän itse välttämättömänä että uuden hallituksen ohjelmassa tätä tuottavuusohjelmaa kokonaisuudessaankin arvioitaisiin uudelleen niin että tulisi enemmän tuloksia kuin laskennallisia henkilötyövuosien vähentämisiä

ja erityisesti näitten kolmen mainitun tutkimuslaitoksen osalta pitää turvata riittävät resurssit jotta se kaikki potentiaali mitä täällä on nähtävissä saadaan tältäkin osin hyödynnettyä ja saadaan sitä kautta rakennettua suomalaista hyvinvointia jonka pitää tietysti olla kaiken toiminnan lähtökohtana ja tarkoituksena

arvoisa puhemies

todella valiokunnassa oli myös asiantuntijoita jotka olivat vähän epäileviä sen suhteen johtaako tämä käytännössä toimintaan minkälaisia vaikutuksia sillä käytännön osalta tulee olemaan

samaan aikaanhan tai oikeastaan vähän aikaisemmin valtiovarainvaliokunnan verojaostossa hyväksyttiin verolainsäädäntö ja sen pohjalta oikeastaan talousvaliokunta päätyi siihen että tämä seurantalauseke tähän otetaan jolloin arvioimme mitä tuloksia on saatu aikaan

kyllä kaikki asiantuntijat pitivät tätä oikean suuntaan liikkuvana esityksenä ja sen takia päädyttiin tätä eteenpäin viemään kuitenkin niin että täällä nostettiin esille esimerkiksi infrastruktuurihankkeet laajentamismahdollisuuksina joita pitää kyllä arvioida

me tarvitsemme infran rahoitukseen liikenneinfran rahoitukseen esimerkiksi uusia vaihtoehtoja ja sen takia tällaiset rahastomallit voivat olla sitä tulevaisuutta

olen erittäin myönteisesti huomannut että ministeri vehviläinen on omalta puoleltaan kiinnittänyt julkisissa puheenvuoroissaan huomiota siihen että voitaisiin hakea uusia rahoitusmahdollisuuksia tänne infran puolelle

keskusta haluaa purkaa erilaista byrokratiaa me olemme tehneet esityksiä siihen konkretian tasolla ja se on myöskin kustannuksia säästävä tekijä kun erilaisia yrittäjyyden kynnyksiä madalletaan ja byrokratia karsitaan

kyllä keskustan tavoitteena ovat myönteiset asiat ja toivon että koko eduskunta olisi yhtä mieltä siitä että kammattaisiin läpi koko säädösviidakko kun me kaikki puolueet olemme tottuneet vuosikymmenten aikana siihen että säädetään aina uusia säädöksiä joilla toisaalta etuisuuksiakin on parannettu mutta on samalla tuotu myöskin kustannuksia sekä työllistämiseen että muuhun yhteiskunnan toimintaan

erityisesti oppositiolta on näyttänyt unohtuvan se että kunnat ovat osa tätä yhteiskuntaa julkista sektoria eivätkä mikään erillinen saareke

minä uskon että tulevien vuosien aikana me joudumme arvioimaan monia asioita uudelleen sekä valtiontaloudessa että kuntien osalta jos me aiomme selvitä suomalaisena kansakuntana saada talouden nousuun ja tämän perustan ylläpidettyä

osa varmasti tulee tuolta eun tasolta ja siihen meidän vaikutusmahdollisuutemme on rajallinen mutta kyllä meillä paljon on tätä kotikutoista säädösviidakkoa byrokratiaa jota esimerkkien kautta pystyisimme kyllä karsimaan

siihen pitäisi haastaa kaikki puolueet vasemmalta oikealle ja tämä ei saisi olla puoluepoliittinen kysymys vaan yhteiskunnan kokonaisedun kannalta välttämätön prosessi joka pitää saada liikkeelle

meillä ovat erittäin isoja ongelmia myös ikärakenteen muutos huoltosuhteen muutos osassa maata eriytyminen joka on todella huolestuttavaa työvoiman saannin ongelmat jotka ovat kasvamassa

minä uskon että lähivuosina joudutaan todella kohdentamaan voimakkaita erityistoimenpiteitä jotta jokainen suomalainen saa lain edellyttämät palvelut koko maan alueella

arvoisa herra puhemies

tämän loppudebatin parasta antia oli mielestäni siinä että eduskunta yksimielisesti tuli siihen johtopäätökseen että aluehallintouudistuksella ja talvivaara keissillä ei ole mitään yhteyttä keskenään

kukaan meistä ei hallintoa kaipaa itsensä takia

miten esimerkiksi lupaprosessit erilaisten asioitten käsittelyt hoidetaan mahdollisimman tehokkaasti

kun ed

nyt itse olen huolestunut erityisesti luonnonvarojen hyödyntämisen kannalta

arvoisa puhemies

mustajärven ja ed

minä uskon että tästä salista löytyy asiantuntemusta varsinkin silloin kun se on täysilukuinen yhteiskunnan lähes kaikkiin ongelmiin ja toinen toisiamme kunnioittaen meidän pitää näin tehdäkin että on eri alojen asiantuntemusta josta sitten byrokratiamielessäkin kootaan niitä epäkohtia joita yhdessä ratkotaan

ympäristöasiat ovat tärkeät ne ovat erittäin tärkeitä mutta on myöskin tärkeää että meillä pystytään hyödyntämään luonnonvaroja ovat ne sitten turvevaroja kaivannaisia tai muita niin että me saamme tänne suomeen työtä sitä me kaipaamme sitä kautta verotuloja ja hyvinvointia

erkki virtasen puheenvuoroja kuuntelee niin ei voi välttyä ajatukselta että tässä on jälleen se tyypillinen tilanne mikä opposition puheenvuoroissa yleensä eli väärin sammutettu

katsotaan niitä sitten yhdessä minkälaisiin lopputulemiin tulemme mutta peräänkuulutan koko yhteiskunnan kattavaa byrokratian ja turhan sääntelyn purkamista jotta kilpailukyvyn edellytyksiä parannetaan ja saadaan suomen talous nousuun ja myöskin rahat riittämään esimerkiksi kaikkiin niihin hyviin perusturvatarpeisiin jotka ovat välttämättömiä ja hyviä ja tarpeellisia suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa

tämä tulee helpottamaan sopimuspalokuntien toimia uskon näin varsin merkittävällä tavalla ainakin vaikeimmilla työttömyysalueilla

larikka täällä hyvin kuvasi näillä sopimuspalokunnilla on erittäin suuri merkitys

arvoisa herra puhemies

asuntoministeri kiuru kertoi täällä hyvin verbaalisesti ja monisanaisesti niistä visioista mitä tulevaisuudessa pitäisi toteuttaa mutta te jätitte mainitsematta teidän hallinnonalanne voimavarat

ja tällä tavalla yhteen sisäisen turvallisuudenkin kannalta keskeiseen kysymykseen paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa on voitu vaikuttaa eli sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiin

tämä merkitsee sitä että meillä on aivan välttämätöntä suunnata myöskin valtionhallinnossa tehtäviä uudelleen ja katsoa sitä järjestelmää niin että sinne missä on akuutti tarve ja missä se on tuottavuuden kannalta parasta panostetaan

tässä joutuu kyllä sanomaan hyvin suoraan ja selkeästi että puheet ja teot ovat kahdesta eri maailmasta aivan kahdesta eri maailmasta

tästä lääkärien ilmoitusvelvollisuudesta

valiokunta piti erittäin tärkeänä että kun laaditaan asetus sosiaali ja terveysministeriön ja sisäministeriön yhteistyössä siinä asetetaan se ilmoitusvelvollisuuden kynnys

siellä pitää olla neuvontaa ja apua tarjolla jotta ihmiset jotka tässä suhdannetilanteessa jäävät työttömiksi saavat nopeasti palveluita ja ohjausta koulutukseen tai muihin toimenpiteisiin

hallintovaliokunnalla ei tietystikään ollut asiantuntemusta lähteä itse määrittämään tätä mutta tämä oli tärkeä periaatelinjaus joka kyllä parantaa puuttumista niihin ongelmatilanteisiin joita elävässä elämässä esiintyy

mutta tämä merkitsee sitä että hallinnonkin pitää kyetä sopeutumaan ja pitää katsoa niitä tehtäviä jotka eivät enää ole tarpeellisia että niistä luontaisen poistuman kautta eläköitymisen kautta siirretään osa resursseista muihin toimintoihin ja osa tähän tuottavuuden kehittämisen parantamiseen

se oli oikeastaan erittäin merkittävä konkreettinen tiukennus tähän ja voi sanoa että mittasuhteiltaan aivan erilainen kuin esimerkiksi tämä asetarkastus kotitarkastus joka poistettiin

katsottiin että lääkäreille se voidaan antaa mutta muun terveydenhoitohenkilöstön osalta kynnyksen määritteleminen olisi ollut erittäin vaikeaa ja tämä oikeus on parempi muotoilu

tämä tosiasia käy vähän kipeää mutta poliittisen vasemmistonkin vaihtoehdot ovat vähissä

arvoisa puhemies

on parempi esittää tässä vaiheessa ne huolenaiheet mitä tähän lainsäädäntöön liittyy kuin todeta muutaman vuoden kuluttua että meidän kansallisesti tärkeä turve elinkeino on ajettu alas

toisaalta olen hyvin surullinen että vihreät ovat arvovalinnoissaan laittaneet kivihiilen turpeen edelle

se on kyllä surullista

olisi kansallisen edun kannalta aivan toisenlainen vaihtoehto tukea kotimaista bioenergiaa hitaasti uusiutuvaa turvetta kuin sitä että tänne rahdataan kivihiiltä tuolta uralin takaa

kansantalouteen ne eurot eivät tule siinä mitassa päinvastoin kuin mitä kotimaisen elinkeinon ja luonnonvaran hyödyntäminen toisi

viime kuukausien aikana moni valtionyhtiö tai valtion osakkuusyhtiö on tehnyt ratkaisuja joissa suomesta on siirtynyt työtä ulkomaille tai on toteutettu aika voimakkaita sopeutusohjelmia jotka ovat merkinneet työttömyyttä

tämä on tietyllä tavalla väärä linja koska tällaisessa tilanteessa jokainen työpaikka on tärkeä ja meidän pitäisi pitää kiinni työpaikoista suomessa

toisaalta valtionyhtiöissäkin näyttää olevan se piirre että aika hulppeita tulospalkkioita bonuksia siellä edelleen johdolle jaetaan

nyt pitäisi kyllä noudattaa ääretöntä malttia ja olla esimerkki siinä että valtionyhtiöitten johdossa tämä olisi ensinnä käytössä

tiedän että ministeri ei suoraan voi vastata mutta on äärettömän surullista jos monopolitoiminta siirtoliiketoiminta myydään kansainvälisille sijoittajille koska maksajina ovat takuuvarmasti sähkönkäyttäjät

hallitus on ollut kyllä reilu ja pitkämielinen tässä prosessissa ja siitä pitää antaa tunnustusta

nyt on annettu kolmas tilaisuus työmarkkinajärjestöille löytää ratkaisu jossa kustannuskilpailukykyä parantava ratkaisu löytyy työmarkkinajärjestön omilla eväillä ja myös maltillinen palkkaratkaisu

mutta se on tässä huolestuttavinta että meillä on tällä hetkellä oppositio jolla ei ollut eilen mitään omia esityksiä ei ole tänään mitään omia esityksiä eikä varmasti ole huomennakaan omia esityksiä

vihreät ovat esiintyneet täällä kaikista taantumuksellisimmalla tavalla

omistajaohjausministerin tehtävä on lähes mahdoton tehtävä mutta uskon että ministeri haavistolla on erinomaisen paljon paremmat edellytykset onnistua tehtävässä kuin koko hallituksella on edellytykset onnistua tehtävässään

tulevaisuudessa näen kaksi tärkeää kokonaisuutta ensiksi maakuntien saavutettavuuteen vaikuttamisen ja silloin korostuvat nämä liikenneyhteydet tietoliikenneyhteydet ja tässä mielessä valtion pitää käyttää kovaa omistajaohjausta jotta nämä tavoitteet toteutuvat ja maakuntien saavutettavuus pystytään varmistamaan

toinen tärkeä asia on uusien toimialojen ja yritysten kasvun edistäminen ja siellä tarvitaan tätä keskustan esittämää rahastoa hallituksen esittämään rahastoon nähden paljon mittavampaa rahastoa jolla saadaan uutta kasvua ja toimintaa aikaan

te vastustitte työmarkkinajärjestöjen yksimielistä sopimusta jolla varmistettiin suomalaisen työeläkejärjestelmän toimivuus ja rahoitus pitkällä tähtäimellä

outi mäkelä käytti hyvän puheenvuoron juuri siinä mielessä että monta kertaa tässä julkisessa keskustelussa asioita yhdistellään ja tehdään yhden osatekijän kautta johtopäätöksiä koko tähän ulkomaalaispolitiikan laajaan kokonaisuuteen

se on tietysti väärin väärin niitä kohtaan jotka tulevat ja haluavat tulla vilpittömästi tekemään töitä tänne suomeen tai muutoin muuttavat tänne hyvässä tarkoituksessa tai sitten niitä kohtaan joita suomi ottaa kansainvälisten velvoitteitten mukaan tänne kiintiöpakolaisten muodossa

hallituksen puolella on toteutettu euroopan unionin kolmanneksi mittavin elvytyspaketti suhteessa kansantuotteeseen juuri oikealla tavalla toimien niin että meidän elinkeinoelämämme toimintaedellytykset turvattaisiin elikkä niin että meillä löytyisi rahoituspohjaa sille perusturvalle jota vanhasen kakkoshallitus on merkittävällä tavalla vahvistanut

arvoisa herra puhemies

näytti siltä että hallituspuolueitten edustajat valitsivat tällaisen taktiikan että hyökkäys on paras puolustus ja lähtivät selkeästi sumuttamaan hallituksen linjaa tosiasioitten kärsiessä

monia yksityiskohtia on käsitelty ja yhtenäistetty lainsäädäntöä ja myöskin viime kuukausina valiokunta on halunnut kiinnittää huomion siihen että jotta tämä iso kokonaisuus hahmottuu niin on tärkeää että sisäministeriössä valmistellaan tätä ulkomaalaispolitiikan kokonaisuutta

tämän jatkoksi tarvitaan tämä vanhasen esittämä työtä suomessa ohjelma jossa pitkällä aikavälillä rakennetaan tutkimuksen ja tuotekehityksen osaamisen liikenneverkoston kunnon parantamisen luonnonvarojen hyödyntämisen ja energiaomavaraisuuden lisäämisen varaan suomen menestys pitkällä aikavälillä

edustaja gustafsson on tästä erinomainen esimerkki

erityisesti kokoomuksen puolelta haluttiin tietoisesti unohtaa se tosiasia että hallituksen ensi vuoden talousarvio ei toteuta annettuja lupauksia eli valtion velkaantuminen ei käänny lasku uralle

myös kokoomuksen puolella seitsemän arvostettua kansanedustajaa kirjoitti muutama viikko sitten hyvin hyvän esityksen ja esitteli piirikuntamallia ja sen käytännön hyötyjä edustaja jaskarin johdolla

se on hirveän haastava asia mutta tarvitaan kokonaisuutta uuden hallituksen hallitusneuvottelun pohjaksi jossa arvioidaan sitten mitä toimia tarvitaan tähän meidän nykylainsäädäntöön ja politiikkaan

sdpn puolelta tunnuttiin kiittelevän verolinjaa mutta uskon että niissä kunnissa lukuisissa kunnissa jotka joutuvat hallituksen kuntapolitiikan seurauksena korottamaan kuntaveroa ei paljon oikeudenmukaisuutta kyllä nähdä koska tämä hallituksen epäoikeudenmukainen kuntapolitiikka lisää kuntien välisiä eroja totaalisella tavalla

sama koskee myös kotouttamistoimenpiteitä

ennen kaikkea meidän pitää luottaa kansalaisiin ja antaa heille aito valinnanvapaus

pakottamisella ei tulla saavuttamaan kestäviä tuloksia

eli näitä kysymyksiä pitää tarkastella hyvin vahvasti faktojen valossa ja välttää provosoitumasta tilanteissa jotka ovat hyvin herkkiä ja monta kertaa arkaluontoisia

keskusta on täysin samaa mieltä

voi sanoa näin että tämä teidän piirikuntamallinne on pikkuveli keskustan maakuntamallille ja kyllä nämä pystyvät keskenään sopimaan miten tästä hiekkalaatikolta siirrytään eteenpäin kasvetaan aikuisiksi ja pystytään hoitamaan asiat kuntoon

puhemies

sitten varsinaiseen aiheeseen

keskustan talousvaihtoehdossa yksi keskeinen osa on valtion infra oyn perustaminen

arvoisa herra puhemies

mielestäni täällä ministeri sirkka liisa anttila totesi aivan oikein että ei pidä luoda maaseudun tulevaisuudennäkymiä kovin synkiksi koska ne helposti ruokkivat itse itseään vaan pitää nähdä niitä monia myönteisiä mahdollisuuksia ja pyrkiä kaikin keinoin vahvistamaan maaseudun toimintaedellytyksiä

jos perustetaan niin kuin keskusta esittää tämä infra oy niin se mahdollistaa pitkäjänteisen liikennepolitiikan isojen hankkeitten järkevän toteuttamisen koko suomen alueella ja myöskin voimavarojen vapauttamisen perustienpitoon ja yksityistierahoitukseen

monet kansainväliset trendit ja näkymät puolustavat sitä että meillä maaseudulla on paljon myönteisiä tulevaisuudennäkymiä

mitä tulee ensinnäkin ruokakysymyksiin niin maailman väestön nopea kasvu erityisesti aasiassa merkitsee sitä että ruuan kysyntä lisääntyy todella merkittävästi ja se kyllä antaa tilaa myöskin suomalaiselle puhtaalle elintarviketuotannolle ja ketjulle kaikessa laajuudessaan

voitaisiin tämän infra oyn kautta tarjota pitkäjänteistä turvallista sijoituskohdetta jokaiselle suomalaiselle piensijoittajallekin

se olisi myöskin isänmaallinen teko koska sitä kautta saataisiin kansakunnan kannalta tärkeitä liikennehankkeita vireille ja myöskin työtä kilpailukykyä toimeentuloa tähän kansantalouteen